tämäkin on myönteinen asia mutta samalla vrn tulisi tuntea vastuunsa että julkista liikennettä on ja että se on toimivaa palvelevaa

kun on paljon ollut susia ja on maatilamatkailukohde niin ei uskalleta edes kertoa sitä että siellä lähiympäristössä vilisee susia että perhematkailijat eivät vieroksuisi merkittävää maatilamatkailukohdetta

isä voi olla vain mies ja äiti voi olla vain nainen ja lapsi voi syntyä vain miehen ja naisen yhteistyön tuloksena

arvoisa puhemies

silloin kun ihmiset totutetaan käyttämään julkista liikennettä ja ihmiset itse havaitsevat julkisen liikenteen toimivaksi myös paikoitusongelmat vähenevät

on pyydetty vaikenemaan susihavainnoista

jokuhan tietysti sanoo että jos järjestetään petosafaria ja tällaista niin silloin tietysti on myöskin tuolla puolella matkailullista merkitystä mutta on todettu että tämä haittaa myöskin matkailuelinkeinoa

elikkä on aivan luonnollinen järjestys että silloin kun puhumme vanhemmista on kysymys isästä ja äidistä ja tämä on sidoksissa tuohon biologiseen lähtökohtaan

elikkä aitoa kävelyä luonnossa luonnonilmiöiden näkemistä sitä liittyy myöskin siihen että käydään katiskalla

tässä suhteessa haluan korostaa juuri niitä lähtökohtia mitkä ovat aivan luonnolliset

suurimmat haitathan ovat juuri karjataloudelle porotaloudelle tuolla pohjoisessa mutta perinteinen laiduntaminen monilla etäisimmillä laidunalueilla on tänä aikana vaarallista

tiusanen toi hyvin tärkeät asiat esille

katiskakalastuksella voidaan opettaa myöskin aitoa luonnon kunnioittamista luonnon suojelua todella niin että katiska on upoksissa ja niin että linnut eivät sinne pääse sitten kun katiska on maalla

lapsen asema on turvattavissa aivan kuten täällä aiemmassa puheenvuorossa toin esille muillakin tavoilla

samoin tiedän että ei uskalleta myöskään ravihevosia tietyille laidunalueille vaikkapa keski suomessa osoittaa koska on käyty myös hevosten kimppuun karhujen toimesta

arvoisa puhemies

minä sain katiskasta sellaisia haukia että niiden silmät eivät olleet terveet ja silloin minä totesin että kalastus on nyt minulta loppunut vesistöillä jotka ovat latvavesiä vedenjakajaseuduilla ja petokala haukihan on sitten se johonka kerääntyy mahdollisesti kaikkea sellaista mikä on epätavallista luonnossa

on tärkeää tiedostaa ihmisarvo myös kotimaassa niin vanhusten osalta kuin myös sairaiden ihmisten osalta

olen paikallisliikennetoimikunnan puheenjohtajana siellä

tiettyjä matkoja ajetaan petovaaran takia

ihmiselämä on aina arvokas jokaisen ihmisen kohdalla

minä ymmärrän että tästä tulee kunnalle menot mutta en todellakaan ole tullut kysyneeksi korvaako eu joka vaatii direktiivillään petoja missään määrin valtiolle ei ainakaan keuruun kaupungille ole korvannut näitä kyytejä joita petovaaran takia tarvitaan

esimerkiksi kun nyt tätä pandemian uhkaa on eri tahoilla käsitelty niin olen huomannut hieman ikävän sävyn siinä että meillä vähätellään ihmisarvoa

mielestäni meillä on tehtävä niin suomessa kuin kansainvälisestikin kaikki voitava aina ihmiselämän ja ihmisarvon puolesta ja toivon että suomi voi myös kansainvälisillä areenoilla tasapuolisesti eri ilmansuuntiin puolustaa ihmisarvoa

tällaisiin moniin kysymyksiin on jouduttu

vaikka meillä nyt korvataan tietyt vahingot tämän lain mukaan jää vain kysymys maksaako eu vai suomalainen veronmaksaja nämä vahingot sitten

on paljon sellaisia asioita joita ei korvata lainkaan jo pelkästään se että ihmiset vieraantuvat luonnosta todelliset luonnonystävät ovat lähestulkoon kaikonneet luonnosta

kun minä jollekin sanon että lähdetään käymään vaikka tuolla vuorissa niin minulle yleensä sanotaan en minä uskalla sinne lähteä koska on tiedetty että on aika usein ollut karhu sekä talvella pesiytynyt että naaraskarhu pentuineen viihtynyt

en minä ole sinne saanut ketään seuralaista

tietysti kun en ole ketään saanut seuralaisekseni minulle on sitten tullut tulosta ehkä paremmin kun olen siellä saanut yksin olla satoa poimimassa

nyt ei näy ketään ei muutamaan vuoteen ole näkynyt

onko petovaara tuossa syynä sitä en tiedä

arvoisa puhemies

elikkä meillä on todellinen ongelma käsiteltävänä tähän hallituksen esitykseen ja siitä annettuun mietintöön liittyen ja kysymykseni on

korvaahan eu direktiiveillään aiheuttamansa taloudelliset vahingot suomen veronmaksajille jotta ne eivät ole poissa esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollosta tai opetuksesta

arvoisa puhemies

sihto puheenvuorossaan viittaasi täytyy jo jyväskyläkeuruu välillä ja ylittyy sitten jos on kyseessä keuruuhaapamäki väli oikein reippaasti

toki on niin että yhteiskunta tarvitsee järjestäytyneenä yhteiskuntana myöskin tulonsa ja siihen kuuluu verotus jonka tulisi olla oikeudenmukaista työntekoon ja yrittämiseen kannustavaa

omaa autoa käytetään valitettavasti joudutaan käyttämään yhä enemmän kun julkinen liikenne heikkenee

tänäkin aamuna kuulin viestiä että kaksi vuoroa multian ja keuruun väliltä uhkaa loppua kaikkein käytetyimmät vuorot

mitä äskeiseen ruuan arvonlisäverokeskusteluun tulee niin uskon siihen että sillä on oma vaikutuksensa myös taloutta elvyttävästi ainakin paljon enemmän kuin sillä että kauppojen aukioloa lisätään

tuskinpa sinne enää mitään muutakaan on jäämässä

elikkä hyvin kylmä tuuli puhaltaa maaseudun linja autoliikenteelle

on vaarana että kauppojen aukiolojen lisääminen vaan lisää kulutuksen hintaa ja siinä on vaarana että perheiltä menee paitsi sunnuntairauha lepoajat perheen yhteiset ajat myöskin enemmän rahaa kulutuksen menoihin ilman että kenenkään tulotaso millään tavalla nousee

ymmärrän että luonnonjärjestykseen luonnollisena kuuluu se että vain miehen siittiösolusta ja naisen munasolusta voi syntyä uusi ihminen

tämä on estettävä ja samalla turvattava että jonkinlaiset yhteydet on niillekin ihmisille jotka eivät käytä autoa

arvoisa puhemies

aivan muutamalla sanalla aioin tässä vielä palauttaa lisätalousarvioaloitteeseen liittyen liikennesektorin kysymyksiä

on ihailtavaa että ihmiset haluavat etsiä työtä työllistää itsensä etsiä työtä kauempaakin

haluan että julkista liikennettä valtion toimesta autettaisiin sillä tavalla että se bussiliikenteen uhka joka uhkaa satoja bussivuoroja tässä maassa ellei ostorahoitusta lääninhallituksille saada saataisiin torjuttua

verotuksellisesti tätä tulisi edistää antaa tähän mahdollisuus

todellakin aloitteella voi käynnistää keskustelun ja täällä tuli erittäin hyviä näkökohtia esille

nyt on valitettavaa että kun henkilöt menettävät aikaa päivittäisestä elämänkulustaan pitkiin työmatkoihin niin sitten kaikkia menoja ei saa edes verovähennykseksi

laxell toi esille sen että kaikenikäiset voivat opiskella minä en todellakaan ikää opiskelulle tässä nähnyt mutta kyllähän siinä tulevat sitten jo ansaintarajat vastaan jos ajatellaan opintotukea ja silloin tämä tietyn suuren joukon saattaisi karsia

uimisesta ja tätä asiaa lähetystään arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kyytitakuu jolla autetaan että kylältä pääsee kirkolle tai muuhun yhdyskuntaan jossa on kauppa on hyvä käyttäjälleen mutta me tarvitsemme kuntakeskuksiin seutukuntakeskuksiin ja myöskin maakuntakeskuksiin menevät ja niiden väliset reittiverkostot

paula sihdon erinomainen aloite saa valiokunnassa myönteisen käsittelyn

taimela laajensi aivan oikein tämän aloitteen tarpeellisuutta moniin muihin oppilaitoksiin ja opiskelijoihin joilla on juuri näitä ongelmia joita hän ansiokkaasti toi esille

esko ahonen käytti juuri hyvän lauseen

tulipaloa on kaikkein paras estää syttymästä tai sammuttaa se alkuvaiheessa kuin sammuttaa sitten kun se on päässyt täysin valtoihinsa ja korjata sen jälkeen vaurioita

toivon että me pidämme huolen että linja autoliikenteen reitit voivat jatkaa asiakkaittensa käytettävissä jatkossakin ja sama koskee myös raideliikennettä junaliikennettä erityisesti näillä vähäliikenteisillä rataosilla

pulliainen kyseli mitä tämä maksaa

minulla ei ole tarkkaa tietoa koetin selvittää mutta en saanut tietoa minkä verran on näitä avoimissa korkeakouluissa ja yliopistoissa päätoimisesti opiskelevia

suurin menoerä junaliikenteessä on ilmeisesti ratamaksu joka tulee itse asiassa valtiolta kassasta toiseen siirtona

mutta ilmeisesti semmoinen tieto olisi ainakin koottavissa ja silloin jos puhutaan yleisen joukkoliikenteen opiskelijoille kuuluvista alennuksista näkisin että tämä on perin edullinen tapa ja suosisi ympäristöystävällistä

olisi mieletöntä jos ei sitä kannattaisi käyttää

sitä vastoin kannattaisi informoida junaa korvaavasta liikenteestä ja junaliikenteestä paljon paremmin

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asiaan on

on suuri ongelma että edes kaikkia riskiryhmiäkään ei saada vielä suojattua virussairautta vastaan tuskin edes kuluvan vuoden loppuunkaan mennessä

haapamäen kautta korvaavassa liikenteessä on muun muassa keuruuhaapamäkikolhovilppula välillä junayhteyksiä korvattu taksibusseilla mutta niistä ei tiedoteta kuin asemilla olevilla ilmoitustauluilla

helmikuuta pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytään jos ne

kun kysyin ennalta ehkäisevästä rokotesuojasta joka tehoaa vasta kaksi tai kolme viikkoa rokottamisen jälkeen voidaan tilannetta pitää huolestuttavana

internetistä vrn sivuilta ei löydy tietoa

ulkomailta on saatu ja voidaan saada vain rajoitetusti rokotteita ennalta sovittuja määriä vähemmissä erissä ja sovittuja aikatauluja myöhemmissä toimitusaikatauluissa

arvoisa puhemies

pöydällepanoa varten ei sitten

toivon arvoisa puhemies että tällaisiin pieniltä tuntuviin asioihin jotka ovat kuitenkin käyttäjilleen tärkeitä ja paljon laajempaa ulottuvuutta omaavia voitaisiin kiinnittää huomiota että jos kerran on liikennettä siitä voitaisiin tiedottaa ja pidettäisiin huolta että julkisen liikenteen verkko on riittävän tiheä että sillä olisi käyttäjiä

hallitus on tällä vaalikaudella kiitettävällä tavalla halunnut saattaa erilaiset sosiaaliset etuudet elinkustannusindeksin pariin

kymmenkunta ihmistä aloitteen jättämisen päivinä on julkisuudessa olleitten tietojen mukaan kuollut sikainfluenssan seurauksena tai sen jälkitautien seurauksena

että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenesneljäs helmikuuta pidettävään täysistunto

nyt aivan viime päivinä näitä ei ole uutisoitu joten en pysty tietämään onko siihen menehtyneitä minkä verran vai olisiko mikä kaikkein toivottavinta että tässä olisi tullut pysähdys

lakialoitteellani olen halunnut evästää tulevaa eduskuntaa ja tulevaa hallitusta siitä että myös opintotuki tulisi aivan kuten ylioppilaskunnat ja opiskelijajärjestöt esittävät liittää elinkustannusindeksiin

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs kansio puhemiesneuvosto ehdottaa tamilit pannaan pöydälle kaskun neljäs helmikuuta pidettävään täysistuntoon räksyttäneet

jos liikennettä harvennetaan niin se vaikuttaa kielteisesti aina jäljelle jääviin yhteyksiin

perille panoa varten esitellään pari eristyksiin kymmenes sija puhemiesneuvosto ehdottaa telia citycon on perillä kahdeskymmenesneljäs helmikuuta pidettävään

elinkustannusindeksiin liittäminen on hyvin kohtuullista

pääosa nyt virustautiin kuolleista on kuulunut riskiryhmiin mutta rokotesuoja ei ollut mahdollista kun rokotteita ei ollut antaa ja näin ei ollut siitä muodostuvaa suojaakaan

opiskelijajärjestöjen taholta on osoitettu että jos valtion verotulot ja valtion tulokehitys seuraavat kustannustason nousua niin kuin olletikin voi ajatella niin silloin tämä opintotuen sitominen elinkustannusindeksiin ei suhteellisesti lisää valtion menoja

yhdestoista karsia puhemiesneuvosto ehdottaa niitä pannaan pöydälle kahdeskymmenesneljäs

nykyään täysistuntoon räksyttäneet

reppanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että niitä pannaan pöydälle kahdeskymmenesneljäs helmikuuta pidettävään täysistuntoa raksuttaneen brax

voi hyvin perustellusti olettaa että opintotuen parantaminen jota vanhasen hallituksen aikana on tehty kun opintotukea on nostettu säilyy kun se seuraa elinkustannusindeksiä

on mielestäni oikein inhimillistä ja yksilön oikeusturvan kannalta myönteistä että hallitus on antanut tämän esityksen laiksi kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

tämä yleistä liikennettä

kyseisessä ikäluokassa on hyvin paljon monien sairauksien vaivaamia ihmisiä ja heille pandemia sikainfluenssa on enemmän taikka vähemmän vakavasti hengenvaarallinen

tällä esityksellä toteutetaan todellakin niitä perusoikeuksia joihin täällä on viitattu ykn vammaissopimuksen mukaan ja kyse on vammaisten ja vanhusten perusoikeuksien toteutumisesta

tämän vuoksi pidän tarpeellisena että opintotuki opintoraha sidotaan siihen kehitykseen jota esimerkiksi kansaneläke seuraa

ja korkeaan ikään ja ehkä moniin muihinkin sairauksiin yhdistyneenä tauti josta nuorempi ihminen saattaa selvitä helpommalla on vanhukselle hengenvaarallinen

kansaneläkkeen kohdallahan jos sitä tähän verrataan on se epäkohta että se ei seuraa palkkatasoa mutta eläkeläisen kohdalla onkin tilanne se että hänellä ei ole sitä tulevaisuutta odottamassa työelämästä ja ansiotuloista joka on opiskelijalla

timo heinosen käyttämän puheenvuoron innoittamana kysymystä siitä mihinkä tämä lasku hoitotoimista sitten lähetetään

tilannetta pahentaa myös se että pahimmassa tapauksessa tarkoituksenmukaista hoitoa ei riitä läheskään kaikille koska hengityskoneita suurille väkimäärille potilasmäärille ei ole riittävästi vaan on riittämättömästi

todellakin tämä uusi vaalilakiehdotus on hyvin epäonnistunut ja täällä esitetty kritiikki kohdistuu aivan oikeisiin kohteisiin

kuinka saataisiin tämä taitetun indeksin ongelma korjattua ja eläkkeet seuraamaan enemmän ansiotasoa joka yleensä on korkeampi kuin elinkustannusten nousu

uskon että nämä kunnat joihinka muutetaan ovat pääsääntöisesti niin suuria kuntayksiköitä että tästä ei kohtuutonta laskua tulle

opiskelijoitten kohdalla opintorahan liittäminen elinkustannusten nousuun on hyvin perusteltua koska siellä on tulevaisuus kuitenkin toivon mukaan odottamassa työelämä ansiotulot

hengityskoneita on normaalien aikojen olosuhteita varten kylläkin ilmeisen riittävästi mutta ei epidemiatilanteessa jota pandemia saattaisi edustaa

meidän nykyinen d hondtin vaalijärjestelmä on sittenkin kansantajuinen ja se on yhtäläinen kaikissa muissakin vaaleissa

sitten toisaalta kun tämä kunta saa myöskin verotulot joita vanhuksen tai vammaisen osalta on tulossa niin siitä tulee myöskin tietyt tulot

kunnallisvaaleissa seurakuntavaaleissa europarlamentin jäsenten vaaleissa noudatetaan juuri tätä samaa järjestelmää jota noudatamme eduskuntavaaleissakin

jos opintoraha mahdollistaisi nykyistä paremmin päätoimisen opiskelun sillä olletikin olisi se vaikutus että myös opinnot sujuisivat ehkä nopeammin ja tavoite työurien pidentymisestä voisi tätä kautta olla helpommin saavutettavissa

jos suomessa olisi säilytetty oma kansallinen rokotetuotanto huoltovarmuuteen perustuvana näkökohtana rohkenen väittää että koko kansa olisi jo voitu rokottaa

biokaasu on aina ympäristöteko

arvoisa puhemies

edellisessä puheenvuorossani keskityin voimakkaasti biodieseliin

on aivan oikein että aiheutetut vahingot myös petojen aiheuttamat vahingot korvataan kuten vaikkapa muunkin riistan esimerkiksi viljelykselle aiheuttamat vahingot korvataan

totean että biokaasu on erittäin hyvä keino leikata kasvihuonepäästöjä

samoin suomeen tulisi palauttaa hoitotoimissa tarvittavien muittenkin välttämättömyyshoitotarvikkeitten ja hoitoaineitten valmistus